se on myös alistanut tai körmyyttänyt kantasuomalaisia johtanut moneen muuhunkin lehmänkauppaan

kehitysapuun viherhumppaan pakkoruotsiin maahanmuuttoon uppoaa aivan liikaa rahaa ja samaan aikaan valtionvelkamme vain kasvaa kasvamistaan

mielestäni yksityistalous yritystalous kuntatalous ja valtiontalous eivät juuri eroa toisistaan

kiitos

alun alkaenkaan ei olisi pitänyt luoda järjestelmää jossa veronmaksajat tukevat kannattamatonta tuulivoiman tuotantoa ja ulkomaiset sijoittajat ja tuulivoimayhtiöt nappaavat rahat lompakkoihinsa

minä olisin tuohon viron veromalliin puuttunut sen verran että kun siitä jo puhuin että meillä on näitä äkillisen rakennemuutoksen alueita niin kuin nimenomaan viitasaari missä asun niin miksei sitä voida ottaa kokeilukunnaksi kun kuitenkin sinne valtio laittaa rahaa

mitä enemmän tuulee sitä enemmän rahaa kuluu

elikkä kyllähän me voisimme kokeilla ei tuo nyt paljon maksa tässä konkurssissa mitä suomi on nyt tekemässä ei se paljon siinä ole

mutta jos se koko ajan menee miinukselle

meillä oli sama myös yhdysvalloissa ja me olemme globaalissa maailmassa yhteisessä rahassa ja toisessa paikassa missä joku muu kaveri tekee sen työn se minun investointini tuottaa minulle niin minä siirrän varmasti sen euron siihen paikkaan missä se tuottaa enemmän

viime maaliskuussa me silloiset talousvaliokunnan perussuomalaiset jätimme vastalauseen liittyen hallituksen esitykseen siitä että manner suomi osallistuisi ahvenanmaan maakuntaan rakennettavien tuulivoimaloiden syöttötariffien kustannuksiin

se on vähän niin kuin jos kahteen kenkäkauppaan menee ja samanlaiset kengät toisessa kaupassa maksaa kympin ja toisessa kaksikymppiä niin luultavasti vasen laitakin menee sinne kympin kauppaan

nyt meillä on varmasti siellä mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon ja varallisuutta suomessa

totesimme että jos ahvenanmaan maakunta haluaa tukea syöttötariffilla omaa tuulivoimatuotantoaan on sillä oikeus niin tehdä

arvoisa puhemies

esimerkiksi jos tilanne olisi semmoinen että norja olisi tällä paikalla ja suomi norjan paikalla niin suomi ei käyttäisi öljyä mutta norja käyttäisi varmasti meidän turvevarannot ja hyödyntäisi ne kansalaisten hyväksi

tuki kuitenkin täytyy maksaa maakunnan omista varoista ei valtion budjetista eikä tätä periaatetta ole hyväksyttävää kiertää millään erityisjärjestelyillä

arvoisa puhemies

joku ilmastosopimus rikkidirektiivi maahanmuutto kehitysapu tämmöiset kaikki ne kasvavat koko ajan ja me maksamme sitä ja velkarahalla vielä

mutta valitettavasti siitä on nyt tullut vihervasemmiston semmoinen uskonnollinen pykälä lähinnä semmoinen mekka että kaikki mikä siellä liikkuu tarkoittaa että sinne ei saa sitten mennä

ahvenanmaan sähköverkko ei ole yhteydessä suomeen vaan ruotsiin vattenfallin omistamaan alueverkkoon

se ei tuota vielä yhtään mitään ja se on laitettava siihen hintalappuun minkä me kauppaamme tuonne maailmalle ja mistä se kakku tähän maahan tehdään

ahvenanmaalle rakennettava sähkön lisätuotanto alentaa ruotsalaisten sähkönkäyttäjien hintaa ja edistää ruotsin teollisuuden kilpailukykyä

jos nykyteknologialla ei pystytä puhtaasti turvetta tuottamaan siellä historiassa ei tapahdu mitään

se on vain näin

siitä kehitysavusta

en minä sitä kokonaan olisi lopettamassa mutta ihan sillä lailla vain että joka sitä haluaa antaa niin veroilmoitukseen rasti ruutuun minulta saa ottaa sen verran vaikka kaikki mutta että se on vapaaehtoista

elikkä teknologia muuttuu ja pitää muuttua sitten täällä eduskunnassa näitten päättäjienkin sen mukaan että pystytään hyödyntämään myös nämä turpeet ja suot mitä meillä on eikä lajittelemaan niitä joksikin koppiaisten elinpaikaksi ja sammakoitten kutupaikoiksi

yleiskeskustelu päättyi

en minä sitä ymmärrä jos me omaa kilpeämme täällä kiillotamme sillä että joku poppaukko lihoo tuolla viidakossa ja ajaa maasturilla lenkkiä että poro pyörii

jos siitä matkailusta sitten puhutaan niin eihän sinne ole mitään asiaa jos siellä jonkinlainen haukanpesä löytyy ei sinne mennä kuin pitkän putken kanssa katsomaan tieltä että siellä se pesii

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

meidän täytyy saada ensin oma talous kuntoon ja sitten kun on kakkua mitä jakaa sitten aletaan antaa eikä velkarahalla sitä tehdä

se oli tosi hyvä että esimerkiksi sahalta tuleva jätepuu minkä me luokittelimme ennen jätepuuksi puru ja hake tulee nyt mittauslain piiriin

esimerkiksi aikaisemmin ovat metsähakkuutähteet jotka tulivat metsästä kuuluneet lain piiriin mutta sahalta tuleva puru sekä hake ei kuulunut sen lain piiriin

teknologia metalli ja puu

välimeren maat eivät kuitenkaan ole meidän sisämarkkina aluettamme ja talousrakenteemme on huomattavasti haavoittuvampi kuin saksan

mutta tuosta kun siinä mittauslaissa sanotaan näin että se on vieläkin huomattava osa tämä hake taikka jätepuu mikä sahalta tulee niin se on erittäin huomattava osa

joudumme kaiken lisäksi maksamaan kovaa hintaa rikkidirektiivistä josta taas saksalle ei tule kuluja

tästä mitä kari sanoi

vaikuttaa ikään kuin siltä ettei hallitus ole yhtään tietoinen näistä seikoista siltä kun ei kuule minkäänlaista eu kritiikkiä paitsi nyt äsken vähän

nimittäin jos ajatellaan näin että kolmasosa palautetaan näistä turvapaikkaturisteista lentokoneella he lentävät takaisin omaan maahan ja minun mielestäni aina mitä minä olen lentänyt tuolla ja käynyt vieraissa maissa turistina suurin piirtein olen ollut

eikä tuota ei kuulu anteeksi se on pikkuyritys taikka sitten se metsän myyjä mutta se ei ole suurteollisuutta edustavat nämä kolme jättiä

ruotsista tuli nyt viime viikkoina hyvä esimerkki epäonnistuneesta maahanmuutosta

hallitukselle riittää että eulla menee hyvin suomella ei ole niin väliä täysin käsittämättömän ylimielistä suhtautumista oman maan yrittäjiä ja kansalaisia kohtaan

jos mennään tuohon maahanmuuttoon

me varmaan tarvitsemme sitä ja sillä tavalla mutta emme me tämmöistä maahanmuuttoa tarvitse mitä nyt tällä hetkellä on että tänne tullaan kelan rahoilla elämään vain ja suuri osa on työttömänä ja entisten työttömien päälle lisää työttömiä hommataan

meillähän on tähän asti ollut niin väljiä tulkintoja perheenyhdistämisestä että jos samaa rataa jatketaan niin heimo ja kylätolkulla tulee näitä turisteja tänne lisää

täällä on ollut todella hyviä puheenvuoroja mutta kyllä tässä sakkorangaistuksien korottamisessa ei ole mitään järkeä

loppu tulee sieltä suurteollisuudesta

ruotsin kielen asema kehitysapu maahanmuutto vihreät ilmastosopimukset

saha tuottaa sitä haketta

kyllä verottajalle kuuluu se mikä kuuluu verottajalle ja poliisille kuuluvat poliisin tehtävät eikä pidä tässä sekoittaa puuroja ja vellejä

minä olen kyllä nähnyt sen homman minkälaista se on

mutta jos halutaan säilyttää oma kulttuuri oma elintaso turvallisuus täällä meidän täytyy toimia eikä lähteä tuommoiseen maailmanparantamiseen ja hyysäämiseen mukaan

siellä nicaraguassa kun oltiin tosiaan niin tehtiin vain ne projektit että kunhan ne on tehty

minä kerron miten se tehtiin

tietysti suomeen tuli jonkin verran työtä kun sinne asennettiin niitä koneita mutta ei sitä valvottu mitä tapahtui siellä perillä

hallituksella on hyviä esityksiä ja niin kuin eerola tuossa totesi niitä tulee lisää

lapsiavioliittoja on kaiken kaikkiaan perusteltua pitää oikeusjärjestykseemme sopimattomina ja lasten perusoikeuksia loukkaavina

me olemme toiseksi viimeisiä tässä euroopassa

arvoisa puhemies

ei niitä ole siellä huollettu ja laitettu ja kunnostettu mikä kuuluisi tähän kehitysapuprojektiin että valvotaan että se on pitkäjänteistä jos sitä nyt yleensäkään tehdään että toimii se homma

voimassa olevan avioliittolain mukaan avioliiton solmiminen edellyttää täysi ikäisyyttä

täysi ikäisyyden vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa oikeusministeriön luvalla

elikkä jos me panostamme nimenomaan tähän sahapuoleen niin me saamme sieltä todella hyvää haketta joka nyt kuuluu siihen mittauslain piiriin teollisuuden käyttöön

jonkin sandinistihallituksen aikaisia jäänteitä nyt yritetään siellä pitää yllä

edustaja tuppuraisen aloite on hyvin ajankohtainen juuri nyt kun meille on tullut kymmeniä tuhansia maahanmuuttajia joiden kulttuureihin kuuluvat lapsivaimot

arvoisa puhemies

jatkan tuosta edellisestä

tiistaina ympäri euroopan levisi uutinen hollannista

kun tulee kevät viitasaarella on ohituskaistoja nelostiellä tiet ovat sulaneet on täysin hyvä keli välittömästi ennen kuin kesänopeusrajoitukset tulevat harakkapartiot kyllä tulevat rahaa keräämään näitten ohituskaistojen päähän